mutta sanotaan että nämä hankkeet ovat hyvin pitkälle sen suuntaisia että siellä tehdään putkipuolen remontteja tehdään ilmastointivaihdon remontteja ja sitten toisaalta sähköpuolen remontteja ja jonkin verran sitten pintaremontteja

mutta toteaisin arvoisa herra puhemies vielä tähän lopuksi tuohon ensimmäiseen puheenvuorooni viitaten että ensimmäisen kerran suomen historiassa valtiovalta lähtee tukemaan rakennustoimintaa näin voimakkaasti kuin nyt on tehty

jo keskustelu on päättynyt niin ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa herra puhemies

eliniän piteneminen on merkittävä yhteiskuntapoliittinen saavutus jota olemme tavoitelleet mutta se on myös haaste julkisen talouden kestävyydelle

väestön vanhenemisen myötä eläkemenot ja hoivamenot kasvavat vastaavasti samaan aikaan sosiaaliturvan rahoitusmahdollisuudet heikkenevät

onnistunut väestön ikääntymiseen varautuminen edellyttää että julkisen sektorin ja eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyys turvataan pitkällä tähtäimellä

olemme rahastoineet merkittävän osan tulevaisuuden eläkemenoista sekä uudistaneet sosiaaliturvaa ja verotusta niin että ne kannustavat työntekoon

eläkejärjestelmän suurimmaksi haasteeksi on noussut kestävän rahoituksen varmistaminen pitkällä tähtäimellä ja sitä myötä myös riittävän eläketurvan takaaminen tuleville sukupolville

keskeinen keino eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden varmistamisessa on työuran pidentäminen talouskasvun ja onnistuneen rahastoinnin lisäksi

eläkejärjestelmän pitää toteuttaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten on voitava luottaa eläkejärjestelmän kestävyyteen

on tärkeää huolehtia siitä että ikääntyvä väestö saa osansa maan taloudellisesta hyvinvoinnista ja että he voivat osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen sosiaali ja kulttuurielämään

ensinnä leikkaukset jotka koskettavat kaikkein pienituloisimpia ihmisiä

toinen on verojen korotukset

se on ainut vaihtoehto jolla pystytään vastaamaan nykyiseen huutoon parhaiten

tästä johtuen kunnat tulevaisuudessa painivat yhä enemmän perusterveydenhuollon ja peruspalveluitten ongelmien kanssa

tässä on ongelman ratkaisu meillä kunnissa ja tätä asiaa pitää pohtia

jos ajatellaan henkisesti ja psyykkisesti sitä asiaa niin sehän tuo sen turvallisuuden ennen kaikkea mutta meidän pitää vain katsoa sitä että tämä omaishoitaja myös jaksaa tässä raskaassa ja arvokkaassa työssään

arvoisa herra puhemies

tästä syystä laitoshoidolle on etsittävä vaihtoehtoja kodinomaisesta hoidosta ja omaishoitoa on ennen kaikkea edistettävä

olen esittänyt tämän palkkion maksamisen siirtämistä kunnilta kelalle ihan sen takia että saataisiin tasavertainen systeemi kattamaan koko suomi ja toisaalta myös omaishoitajavähennys verotuksessa omalta osaltaan auttaisi merkittävästi tätä asiaa

tuo eilen aamulla tehty sopimus oli todella historiallinen siinä mielessä että siinä sovittiin työuran pidentämisestä kolmella vuodella

ja mitä ed

lahtelalle toteaisin että tämä on yksi osa sitä kansantalouden hoitoa sitä kautta että me pystymme työuraa pidentämällä hankkimaan verotuloja ja pitämään ihmisiä

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministerille tästä seikkaperäisestä esityksestä

minun mielestäni tämä on niin raskas asia että siihen täytyy valtiovallankin kyllä suhtautua erittäin suurella vakavuudella koska siellä ei edes virve toiminut satelliittipuhelin olisi voinut olla ainut joka olisi toiminut

tässä suhteessa meidän valmiustilaa pitää nostaa tästä eteenpäin

herra puhemies

täytyy lainata väinö linnan tuntemattomasta sotilaasta hietasta ja todeta että hämmästelen kauhiast tätä vasemmisto opposition asennetta hallituksen työllistämispolitiikkaan ja harmaan talouden torjumiseen

mutta ed

minun mielestäni tällä vaalikaudella vanhasen kakkonen ja kiviniemen ykkönen ovat tehneet täsmätoimia erittäin vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa tuottamalla työpaikkoja rakennuspuolelle ja infrapuolelle

he ovat aikamme sankareita jotka tekevät erittäin arvokasta työtä

jopa harmaan talouden tutkijat ovat kiitelleet sitä että tämä hallitus on toteuttanut useita korostan jo toistakymmentä vuotta vireillä olleita hankkeita

itse olen tuolla lakivaliokunnassa nyt toista vaalikautta elikkä kahdeksatta vuotta ja tämä asia on aina silloin tällöin tullut siellä esille ja on mietitty niitä keinoja ja toimenpiteitä kuinka tämän asian suhteen lähdettäisiin eteenpäin

edellisen kerran niin kuin täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on jo todettu tämä oli esillä pari vuotta taaksepäin erään mietinnön yhteydessä

tämän on toistasataa kansanedustajaa kirjoittanut joten uskon että tämä todella etenee ja otetaan syvään harkintaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa johonka tämä nyt sitten puhemiesneuvoston mukaan lähetetään

alkoholin haitat on kiistatta todistettu monissa yhteyksissä

sosiaaliset ongelmat terveydelliset ongelmat ja monta kertaa se hajottaa myös perheitä ja tuhoaa ihmisen elämää monessakin mielessä

pakkanen taisi omassa puheenvuorossaan todeta mainonnallahan pyritään luomaan tiettyä mielikuvaa elikkä sitä kimmoketta ihmiselle hankkia se tuote ja kyllä tämä alkoholimainonta on ihan saman tyyppinen

omaishoidon tuen ja omaishoitajien käyttäminen on erittäin tärkeä asia kunnissa niin kuin täällä on monissa puheenvuoroissa jo viitattukin koska sille hoidettavalle on paljon mukavampi olla siellä kotona kuin vastaavasti laitoshoidossa ja se on edullisempaa kunnalle

minä olen valmis tämän lakialoitteen mukaan kieltämään tämän mielikuvamainonnan ja jopa olisin valmis sille tielle että koko alkoholimainonta kiellettäisiin

minun mielestäni kuntien pitää ymmärtää tämä asia

mutta siellä on myös pari ryhmää joista käydään keskustelua hyvin voimakkaasti

toinen ryhmä on sitten sotaorvot joiden kohtalo on ollut aika traaginen silloin sodan aikana ja heidän kuntoutuksensa ja asioidensa hoitaminen

herra puhemies

tämä ed

itse kun olen ollut lakivaliokunnassa nyt toista vaalikautta istumassa ja tietysti tunnen tätä markkinaoikeutta ja kilpailulainsäädäntöä siltä osin sitä kautta niin tämä on meillä todella kyllä ongelma että meillä on markkinaoikeus aika lailla ruuhkautunut ja siellä hyvinkin pitkään asioitten käsittely venyy ja vanuu

tämä on tavallansa niin kuin ketjussa että tässä on syyseuraus suhde jota pitää miettiä ja osaltaan tietysti jos sitä kuormitusta pystytään täällä alapäässä helpottamaan esimerkiksi tämän lakialoitteen myötä niin tämä on erittäin hyvä asia

todella tässä lakialoitteessa on yli sata nimenkirjoittajaa tällä hetkellä

valiokunnan on otettava tämä asia vakavasti mutta myös tämän täytyy olla signaali ministeriölle ja hallitukselle lainsäädäntöä tehdessään että tällainen tahtotila täällä eduskunnan isossa salissa on

arvoisa herra puhemies

todella tuo perustienpito meitä puhuttaa hyvin voimakkaasti ja me olemme monesti joutuneet miettimään niitä vaihtoehtoja kumpi on parempi rakentaa uutta vai käyttää rahaa perustienpitoon

tietysti meillä oli nyt tällainen maailmanlaajuinen lama takana ja täsmäiskuilla jouduttiin käynnistämään näitä hankkeita tällä vaalikaudella

se minua on aina ihmetyttänyt minkä takia me emme mieti tässä salissa ja ministeriöissä näiden uusien hankkeiden todella toisenlaista rahoitusmallia koska se syö täältä perustienpidon puolelta sitä rahaa

hyvä luotettava ja uskottava maanpuolustus muodostuu useasta palasesta joista muun muassa yksi on koulutus yksi on materiaalihankinnat ja niin edelleen

peruskoulutus on tietysti se mitä annetaan armeijassa ja sen pitää olla hyvää ja ennen kaikkea tietysti motivoivaa mutta kysyisin herra ministeriltä kertausharjoitusten tarpeellisuudesta ja määrästä koska itse olen reservin yliluutnantti ja minulla on muutaman kerran ollut mahdollisuus olla kertausharjoituksissa mukana

sehän on sitä jatkokoulutusta ja näkisin sen erittäin tarpeellisena tulevaisuuden kannalta että määräväliajoin annettaisiin erikoistehtävissä ja eri joukoissa oleville reserviläisille kertausharjoituksiin mahdollisuus ja kutsuttaisiin heitä

me kävimme jo aika pitkälle saman tyyppistä keskustelua ed

viittaankin erääseen puheenvuorooni siinä toteamalla että meidän keski ikämme nousee hyvin nopeasti

ihan samaten omalla alueellani niissä kunnissa joissa vanhusneuvostot ovat on todella myönteisesti pystytty puuttumaan niihin epäkohtiin ennalta ehkäisevästi

olen voimakkaasti osaltani tehnyt työtä esittämällä kirjallisia kysymyksiä ja toimenpidealoitteita eläkeasiamiehen viran perustamisesta mikä myös liittyy tähän vanhustenhuoltoon ja vanhusasioihin hyvinkin voimakkaasti

eli eläkeasiamiehen viran perustaminen sosiaaliministeriöön jossa se toimii ihan samalla tavalla kuin lapsiasiainvaltuutettu niin tämä eläkeasiainvaltuutettu kokonaisuutena

olen kyllä ed

asumisen korkeaa hintaa pidetään suurena yhteiskunnallisena ongelmana

silti meillä suomessa jossa rakentaminen on tiukasti ja tarkasti säänneltyä ja ohjattua ei ole yhtään sen paremmin rakentamis kuin kaavamääräystäkään jossa määrättäisiin rakentamaan halvalla tai edes kohtuuhintaisesti

ja kyllä täytyy sanoa että kun liikkuu autolla paljon ja poliisipartio tulee vastaan niin kyllä se rauhoittaa kokonaisvaltaisesti liikennettä välittömästi

hankkeen tarkoituksena on ensinnäkin perata pohjamutia myöten missä määrin kuntien laatimissa kaavoissa ja suomen rakentamismääräyskokoelmassa on tarpeettomasti rakennuskustannuksia kohottavia määräyksiä ja toiseksi millaiset määräykset asuntorakentamisen rakennuskustannuksia tarpeettomasti kohottavat

ainut ongelma mikä on meidän alueella siellä periferiassa on se että poliisien palvelupisteet ovat etääntyneet fyysisesti pitkän matkan päähän

eikö voitaisi joskus miettiä sitä että olisi tällainen niin sanottu matkalaukkupoliisi joka systemaattisesti kiertäisi tiettyä lenkkiä ollen kuukaudessa yhden päivän tai viikossa yhden päivän tietyssä paikassa jolloin palvelu voidaan suorittaa

on hyvä että tämän lain myötä taksinkuljettajan ammattitaitoa ja sopivuutta sekä lisäksi paikallistuntemusta koskevia vaatimuksia tarkennetaan

selvityshanke koskee asuntotuotantoa kasvavilla kaupunkiseuduilla joilla rakentamisen hintaan kohdistuvat paineet ovat tunnetusti suurimmat

ennen kaikkea on myös erittäin hyvä että tämän luvan myöntää paikallinen poliisi tai poliisiviranomaiset jotka arvioivat sopivuutta ja paikallistuntemusta

pakkanen tuossa ei äskeisessä puheenvuorossaan mutta sitä edellisessä puheenvuorossaan koulutuksen ja kurssituksen osalta totesi tulee varmaan kyllä meille maaseudulla ja maaseutukunnissa ongelmia tämän koulutuksen suhteen

ja nyt kun nämä tulokset on saatu ja kokemukset kerätty ja ennen lopullisten johtopäätösten tekoa vielä syväanalyysi tehdään niin olisinkin ministeriltä kysynyt

jos tämä koulutus järjestetään vain ja ainoastaan isoilla paikkakunnilla niin se kyllä tuo ongelmia tähän koulutuspuoleen

itse tunnen hyvin paljon taksiyrittäjiä ja tiedän että he haluavat osaltaan kouluttautua mutta jos se kynnys pannaan liian korkeaksi niin se kyllä heikentää meidän taksiyrittäjiemme vapaapäivien tuuraajien

missä vaiheessa tämä rakentamisen normitalkoot hanke on tällä hetkellä menossa

arvoisa rouva puhemies

minä olen joskus omissa puheenvuoroissani käyttänyt lasikuputeoriaa ja todennut että jos kaupungin ylle pannaan lasikupu niin se kaupunki ei kauan aikaa elä mutta se maaseutu kyllä toki elää siellä koska siellä on elintarviketuotantoa ja elintarvikehuoltoa jnp

mutta ennen kaikkea jos puhutaan vahvoista kaupunkikeskuksista ne tarvitsevat myös vahvan maaseudun vahvan maakunnan siihen ympärille

ei voida elää yksistään sillä että meillä on isoja keskuksia ja harvaanasuttua vaan pitää olla vahvaa koko tämä suomi läpi

niin kuin ed

se on tietysti kallista mutta tulevathan sieltäkin pikkuhiljaa hinnat laskemaan ja sille puolelle myös liikennejaostossa lisättiin perustienpitoon rahaa

se tulee ensi vuoden talousarvioon ja sitä täydennettiin tässä marrasjoulukuun vaihteessa ja lisätalousarviosta olemme huomattavasti viisaampia tammihelmikuun vaihteessa kun on nähty mihin suuntaan maailmanmarkkinat ja kokonaistilanne menevät